voin todeta teille hyvät kollegat myös sen että onneksi meillä on parhaillaan leveämmät hartiat kuntauudistuksen myötä toimivalle kunnalle kun ei riitä tehtäväksi pelkästään peruspalveluiden tuottaminen

kiitos edustajan eli sokos köyhyys ja

arvoisa puhemies

hyvät kollegat hieman häkellyin koska ajattelin että yleensä näissä on tapana että valiokunnan puheenjohtaja jollain tavalla esittelee nämä kun nämä tulevat tänne ensimmäiseen käsittelyyn mutta ei mitään lähdetään eteenpäin

jo lähetekeskustelussa kävi ilmi yli puoluerajojen myös yli hallitus ja oppositiorajojen että tässä esityksessä on olemassa haasteensa ja omat vaaransa

kuntien valtionosuuksien tarkistamista on odotettu erittäin kovasti ja monissa puheenvuoroissa täällä salissa myös tällä vaalikaudella

edustajakollega timo korhonen keskustapuolueesta mainitsi lähetekeskustelun puheenvuorossaan että lakiesityksen ripeä eduskuntaan tuonti yllätti hänet

hän päätti puheenvuoronsa

todennäköisesti vapaa kilpailutus johtaisi siihen että kilpailijat tulevat ikään kuin ottamaan kerman päältä ja sen jälkeen kysymys on siitä millä tavalla hoidetaan suomen harvaan asutut alueet

hyvät kollegat

myös laura huhtasaari perussuomalaisista totesi omassa puheenvuorossaan tässä lähetekeskustelussa että meidän ei tule avata sisäistä henkilöliikennettä uusille toimijoille

lapsen ja nuoren keskeinen sosiaalinen ympäristö ja mahdollisuudet toteuttaa ja kehittää itseänsä tulevat useasti harrastusten parista ja tästä me olemme tietysti varsin yksiselitteisen samanmielisiä tässä salissa tällä hetkellä

minä olen iloinen että tänä päivänä me voimme olla tämän asian takana ja se asia etenee myönteisesti eteenpäin

täytyy ottaa huomioon että jos avaamme rautatiet kilpailulle ilmaantuu vilkkaimmille rataosuuksille varmasti uusia yrittäjiä

tästä lisämäärärahasta on osa ajateltu myös lapsiperheiden kotipalveluun joka siitä huolimatta että on lakisääteinen peruspalvelu on varsinainen harvinaisuus suomen kunnissa

tämä toteutuu yhä harvemmin suomessa taloudellisen ahdingon aikana

hivenen ylisanoin voin sanoa että tämä lakiesitys on pieni askel ihmiskunnalle suuri työttömille mutta samaan hengenvetoon on sanottava että miksi vasta nyt

negatiivinen kehityskulku lähtee pitkälti siitä että kodin ulkopuolisia harrastuksia ei yksinkertaisesti ole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

korvamerkityt rahat kuuluvat pitkälti menneisyyteen mutta esimerkiksi näiden lapsiperheiden kotipalveluiden kohdalla ne alkavat kuulostaa ainoalta vaihtoehdolta jotta toimisivat

on ollut monenlaisia hallituksia monenlaisia hallituskoalitioita

arvoisa rouva puhemies

tästä on tutkimuksia ja tietysti ihan talonpoikaisjärjellä tämän jo ymmärtää

jo vuosikymmeniä tästä on puhuttu että työttömälle pitäisi olla mahdollista myös lyhytaikaisen työn vastaanotto mutta se on tehty niin hankalaksi ja kannattamattomaksi että tämä ei ole käytännössä mahdollistunut

arvoisa rouva puhemies

me sosialidemokraatit näemme myös suuren vaaran siitä että markkinoille tulevat toimijat keskittyvät vain muutamiin tuottoisiin rataosuuksiin ja valtiollinen toimija hoitaa heikosti kannattavat osuudet

esimerkiksi vammaisten ihmisten elämässä joudutaan kohtaamaan syrjintää eri muodoissa

siinä mielessä tässä salissa on oikeutetusti yksimielisyys

kunnilla on talouden ahdinkoaikoina todella vaikeaa toimia inhimillisesti tämän tyyppisten vapaaehtoisten tukien maksamisen kohdalla kuten me kaikki kuntapäättäjät tiedämme ja taitaa salissa olla meitä useampia nyt tälläkin hetkellä

mahdollisuus henkilökohtaiseen apuun joka on aivan keskeistä vammaisen ihmisen henkilön elämänlaadun kannalta olisi pitänyt huomioida selonteossa huomattavasti paremmin

työn pitää aina olla kannattavampaa kuin työttömyyden

arvoisa rouva puhemies

kun puhutaan ihmisen perusturvasta hyvinvointipalveluista ja toimeentulosta on tärkeää lähteä heikompiosaisten näkökulmasta

työssä voittajia ovat työn tarjoajat työnantajat

avoimeksi jää se kysymys jos kunnille tämä raha osoitetaan miten varmistetaan se että raha menee aloitteessa mainittuun tärkeään tarkoitukseen

työssä voittajia ovat työtä tekevät sillä työ on paitsi toimeentuloasia myös ihmisarvokysymys

osittain se vaatii pohdintaa osittain harkintaa mutta yleensä tässä salissa on päätynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytä asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa eduskunnan seuraava täysin se tuo huomenna torstaina kahdeskymmenesseitsemäs päivä kymmenettä kaksituhattayksitoista kello niihin ollut haluja

on turhaa luulla ja kuvitella että nyt työttömyysturvauudistus tämän lain hyväksymisen jälkeen on ikään kuin maalissa

kuka ottaa vastuun kokonaisuudesta liittyen asiakasnäkökulmaan elikkä niihin meidän tärkeisiin palvelunkäyttäjiin joiden asialla mekin täällä talossa teemme töitä

tämä johtuu muun muassa siitä että meillä ei ole riittävästi päteviä sosiaalityöntekijöitä ja siksi kunnilla on monin paikoin ja eri puolilla maata suuria vaikeuksia rekrytoinnissa

nollatyösopimuksen kautta yhteisesti työntekijälle sovittu vähimmäisturva voidaan ohittaa ja tästä seuraa monenlaisia ongelmia

tämä on vasta avaus mutta olkoon tämä hyvä ja rohkaiseva avaus joka poikisi lisää työtä ja mahdollisuuksia työllistää

siinähän puututaan suoraan niin lasten kuin vanhempienkin perusoikeuksiin ja itsemääräämisoikeuteen eli ihmisen vapauteen päättää omista asioistaan

arvoisa rouva puhemies

luonnonvaroissa on myös uuden työn mahdollisuuksia hurjan paljon mutta ei ilman panoksia tutkimukseen ja koulutukseen ja niitä panoksia toivoisin vielä niin tältä hallitukselta kuin seuraaviltakin hallituksilta

kun tulee itse seudulta missä on viime vuosina koettu suomen suurin rakennemuutos huolestuttaa minuakin niin kuin monia muitakin edustajia tänään tässä salissa erityisesti tämä työllisyysmäärärahojen riittämättömyys

nämä ovat asioita jotka vaikeuttavat kohtuuttomasti niiden ihmisten arkea jotka eivät vapaaehtoisesti toimi tässä järjestelmässä mukana

kaiken kaikkiaan terve kilpailu on kannatettavaa mutta suomi tarvitsee jatkossakin toimivan raideliikenteen ja meillä on tiedossa maita joissa yksityistämisestä on maksettu aika kohtuukovat oppirahat

voidaan kuitenkin kysyä toteutuvatko ihmisoikeudet niissä tapauksissa joissa äkilliset huostaanotot jäävät tekemättä siksi että pätevää virkamiestä ei ole

tuntuu todella kylmältä näissä työttömyysluvuissa se valittu linja että jokaisesta hallituksen lisätalousarviosta puuttuvat työllisyysmäärärahoihin panostukset

tarinat nollatuntisopimuksien mahdollistamasta epäasiallisesta kohtelusta työpaikoilla ovat kovasti masentavaa luettavaa

arvoisa puhemies ikääntyvät kansalaiset ovat kuitenkin se ryhmä joiden kohdalla ihmisoikeuksien toteutumisessa on kuitenkin kaikkein eniten ongelmia näin uskalla väittää

koen että meidän on syytä ne välttää ja mikä tärkeintä estää kermankuorinta liikennejärjestelmästä joka on kuitenkin vahvasti julkisin varoin veronmaksajien euroin subventoitu

sitten mitä tulee viime viikon ikäviin uutisiin microsoftista ja talvivaarasta on täällä puhuttu tänään useammassa puheenvuorossa niin microsoftin kohdalla hallitus on päättänyt hakea nyt euroopan globalisaatiorahastosta tukea ja kun tämä irtisanottujen määrä ylittää selkeästi näitten kriteereiden rajat niin tuki suurella varmuudella myös meille saadaan

vanhustyön resurssipula on ajanut kunnat tilanteeseen jossa käsiparien puutosta korvataan ylilääkityksellä sänkyyn sitomisella ja muilla tuomittavilla keinoilla puhumattakaan siitä että perusoikeuksiin kuuluva sosiaalinen kanssakäyminen riittävän hygienian ylläpito ja esimerkiksi ulkoilu laiminlyödään hyvin usein

me olemme jättäneet tähän hallituksen esitykseen valiokunnassa vastalauseen jossa mukana ovat sdpn lisäksi vasemmistoliitto ja vihreät eli toisessa käsittelyssä tulemme esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä

valitettavasti meillä on globaalisti liian monta valtiota jotka ovat ekologisia velallisia

itse toivon että jokainen meistä edustajista on kohdannut kasvotusten henkilön tai henkilöitä jotka ovat joutuneet vastentahtoisesti tekemään töitä nollatuntisopimuksella

arvoisa herra puhemies

itse mietin erityisesti näiden eu tukien ja tietysti kaikkien valtion tukemien työllisyyspalveluiden kohdalla niiden pitkäjänteisyyttä ja sitä että tukimuodoista on aidosti pitkällä aikavälillä hyötyä työllistyvälle itselleen ja sitä kautta koko meidän yhteiskunnalle

niin kuin työelämä ja tasa arvovaliokunta lausunnossaan totesi ongelmat keskittyvät sellaisten vanhusten kohdalle jotka huonokuntoisuuden tai esimerkiksi muistisairauden takia eivät pysty itse hoitamaan asioitaan tai vaatimaan oikeuksiaan

arvoisa herra puhemies

uskallan kertoa jo ihan oman alueeni kokemuksesta

meillä on käytössä hankkeita joissa liian vähän painotetaan tai seurataan hyötysuhdetta toimenpiteen hinnalle

erityisen vaikea tilanne on niiden vanhusten kohdalla joilla ei ole lähiomaisia tai joiden lähiomaiset eivät työnsä tai asuinpaikkansa vuoksi voi osallistua hoivaan tai hoivapalveluiden järjestämiseen

kun tämä nykypäivän poliittinen päätöksenteko on painimista historiallista luokkaa olevien haasteiden kanssa usein jäävät pienet ja periaatteelliset asiat jalkoihin

microsoftin työntekijöillä muun muassa on osaamista jota me emme saa kuitenkaan päästää karkuun päinvastoin ja pitää muistaa että heidänkin kohdallaan kysymys on useiden perheiden toimeentulosta ja hyvinvoinnista

sosiaali ja terveysministeriö antoi terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tehtäväksi laatia turvakotipalveluiden tarvekartoituksen ja siihen pohjautuvan koko maan sijoitussuunnitelman sekä laatia arvion turvakotipalveluiden kustannuksista

silti kansanedustajan työn kannalta olennaista on hoitaa ihmisille tärkeitä usein pieniäkin asioita ja miltei kaikissa päätöksissä taustalla on ne tärkeät arvot

omia oikeuksiaan peräänkuuluttava työntekijä leimataan helposti vaikeaksi työntekijäksi ja työtunnit tipahtavat nollaan

mutta eniten tänään kun käsitellään toista lisätalousarvioita huolestuttaa todellakin pitkäaikaistyöttömät ja meidän nuoret työttömäksi valmistuvat tai jääneet ihmiset

tilannetta kärjistää entisestään se että irtisanoutuessaan työntekijä voi saada te toimistosta karenssin vaikka hänelle ei tarjottu työtunteja

samalla on kuitenkin viipymättä huolehdittava myös siitä että vanhustyön resurssit nostetaan riittävälle tasolle muutenkin kuin juhlapuheissa

onko hallituksen mielestä heillä aikaa odottaa lisätalousarvio toisensa perään

kuntarakenteen uudistuksessa turvataan myös henkilöstön työsuhteet viiden vuoden työsuhdeturvalla mikä on pääsääntöisesti erittäin hyvä ja kannatettava asia

kun olen kuunnellut koko keskustelun tästä toisesta lisätalousarvioesityksestä sitä tekee pakostikin muutamia huomioita ja yksi ylitse muiden oli debatissa ja alun varsinaisissa puheenvuoroissa se että paitsi että suomalaisesta talonpojasta oltiin huolissaan oppositiosta myös keskustan äänenpainot olivat kovin väriseviä tässä suhteessa

selvityksestä kävi varsin hyvin ilmi lähisuhde ja perheväkivallan uhreille tarjottavien turvakotipalveluiden hajanaisuus ja vaikea tavoitettavuus

on myös todettava että ihmisoikeusasioissa on helppo ottaa askelia taaksepäin ja sitä olen huomannut myös tänään debatissa täällä salissa

vaikuttaminen on siirtynyt verkon keskustelupalstoille ja se on samalla ottanut etten sanoisi öykkäröinnin kaavun päälleen

suomen ihmisoikeustilanne on pääsääntöisesti hyvä

joitain ongelmia on muun muassa syrjimättömyyden suhteen koskien vaikkapa sukupuolivähemmistöjä ja esimerkiksi naisten kohtaama väkivalta on kansallinen häpeäpilkku

toinen iso murhe on kuntien järjestämisvastuulle kuuluvat avohuollon palvelut

vallitseva puhetrendi on löytänyt tiensä myös virallisille vaikuttamisen areenoille kunnanvaltuustojen kokouksiin ja jopa tänne eduskuntaan saakka

thln selvityksessä oli myös surullinen kartta siitä että turvakotiasiakkaita on eniten siellä missä on turvakotipalveluita